tämä mittaluokka on tietenkin tämmöiselle pieniaivoiselle kansanedustajalle kutakuinkin käsittämätön mutta sitä nyt on pakko yrittää ymmärtää sillä tavoin että kyse on todella merkittävästä asiasta

tästä syntyy se mahdollisuus tähän eriarvoisuuteen

toki on aivan selvää että monissa kunnissa tullaan varmasti tekemään sellaisia päätöksiä minkä laki mahdollistaa että tästä tehdään tulosidonnainen

toisena puolena tietenkin oli tämä riskin kasvattaminen koska jos parempia tuottoja haluaa saada niin todennäköisesti joutuu ottamaan suurempaa riskiä

mutta kaikesta huolimatta uskon että kunhan nyt valiokunnassa toivon mukaan ministerin suosiollisella avustuksella tarkoitan että jos pykälämuutoksia joudutaan tekemään tästä saadaan sellainen että kaikki mahdolliset keinot estää inhimillisyyttä toteutumasta estetään niin sitten voimme kaikki kiittää toisiamme yhdessä suomalaisen inhimillisyyden lisäämisestä

tämä johdannoksi siihen että itse asiassa vähän ed

kankaanniemeä mukaillen on pikkuisen arveluttavaa että entistä enemmän sosiaali ja terveydenhuollon ongelmien poistamista rahoitetaan ihmisten pelihimosta syntyvällä rahoituksella

kyllä minä tiedän toisin kuin suomen kansan enemmistö yhteistä elokuvaamme katsottuaan luulee että te ette ole erityinen uusliberalistinen noita akka vaan olette aidosti huolissanne kaikkien kansalaisten julkisistakin palveluista

kun ministeri vapaavuori tuli tänne en tiedä aikooko hän poistua niin palataan asuntopolitiikkaan

olisi ehkä perusteltua että entistä enemmän kuitenkin pysyttäisiin verorahoitteisessa ongelmien poistamisessa

me tarvitsemme uusia aravavuokra asuntoja nyt mutta tämä suuri innostus rakentaa niitä aivan kaikkialle ja täydellä höyryllä se ei onnistu niin

meillehän vakuutettiin ettei tässä mitään huolta ole rahoitusmarkkinat ovat vakaat ja meillä on parhaat asiantuntijat arvioimassa näitä riskejä ja sijoitusten tuottoja ja vertailemassa niiden suhdetta eläkevakuutusyhtiöissä niin kuin varmaan on ollutkin

siihen tarvitaan ensiksi sitä että löytyy halukkaita rakennuttajia toisekseen että ne asunnot pystytään suunnittelemaan ja kilpailuttamaan kunnolla jotta ne pystytään myöskin kohtuukustannuksin rakentamaan

mutta siitä huolimatta tämä laki toteutuessaan tämän sisältöisenä kaikista hyvistä pyrkimyksistä huolimatta avaa mahdollisuuden edetä siihen suuntaan

lapintien lakialoitetta

epäilen että tässä salissa ei ole montaakaan jos yhtään aravavuokralaista tällä hetkellä mutta te jotka ette ole ja jotka siis asutte tai asumme omistusasunnoissa niin asian kuvittelemiseksi kehotan miettimään miltä tuntuisi jos teille ilmoitettaisiin että kunnan talouden korjaamiseksi teidän asuntonne tullaan myymään

ja kun tiedämme kuten täällä on nyt moneen kertaa todettu mikä se kuntien taloudellinen tilanne on niin se entisestään lisää mahdollisuuksia tämmöisen uhkaavan kehityksen muuttumiseksi todeksi yhä useammissa suomen kunnissa

tie helvettiin on valitettavasti katettu hyvillä pyrkimyksillä ja tässä on kyllä huomattava esimerkki tällaisesta kehityksestä

nyt nähdään mikä on seuraus

asko seljavaara teidän kanssanne siitäkin samaa mieltä että tämä on jos tämä nyt pitää toteuttaa paljon parempi ja vähemmän uhkaava lainausmerkeissä nimenomaan sosiaalipalveluiden osalta

arvoisa puhemies

helpottaisi ehkä merkittävästi suhtautumista vuokra asuntojen myyntiin jos asiaa suostuttaisiin ajattelemaan tältä kannalta siis siltä kannalta johon jo ed

arvoisa puhemies

hallituksella ja ministeri henrikssonilla on varmasti vilpitön pyrkimys hyvän edistämiseen siis pyrkimys hyvään

koska vakavaraisuuden parantamiseksi ne olisivat joutuneet myymään ne osakkeensa ne olisi jouduttu siinä tilanteessa myymään alihintaan ja olisi tullut selkeää rahallista tappiota

asko seljavaara voimme tämän istunnon jälkeen mennä tuonne koneeni ääreen niin minä esittelen sen mallin omalta osaltani teille

täällä edustaja soini kyselee mitä vasemmistoliitto tekee ensi viikolla ja ennustajaeukot tiilikainen keskustasta ja oinonen perussuomalaisista ennustavat mitä me teemme ensi viikolla

pitääkseni leivän lasteni suussa olen tehnyt parikymmentä vuotta töitä tuottaakseni ihmisille asumispalveluita ja tiedän että nimenomaan siellä tällaiselle valinnanmahdollisuudelle on parempaa ja riskittömämpää käyttöalaa

ehkä vanha sananlasku siitä että tie varsin lämpimään paikkaan on kivetty hyvillä pyrkimyksillä ja aikomuksilla sopii turhankin hyvin tähän lakiesitykseen

kun kassakriisi ei uhannut ja likviditeetti riitti niin tulimme sellaiseen tilanteeseen että tämä kaksi vuotta sitten hyväksytty laki jota nyt olemme jatkamassa hyväksyttiin ja niiltä seurauksilta vältyttiin ja voidaan sanoa että varmasti säästimme runsaasti suomalaisten eläkeläisten jo maksamia tai tulevien eläkeläisten rahoja ja pystyimme ehkä estämään myöskin eläkemaksujen tulevan korotustarpeen

ne eivät ole valtiontalouden vakauttajia tai kuntatalouden kuntoonpanijoita vaan ne ovat niitten ihmisten koteja joita he kaiken lisäksi vuokrissaan maksavat aivan samalla tavalla kuin omistusasukkaat omia asuntojaan yhdellä erolla sillä erolla että kun he ovat asuneet tarpeeksi pitkään niissä asunnoissa maksaneet sen asunnon kokonaan niin se asunto on kuitenkin jonkun muun

me teemme ensi viikolla ihan sitä samaa kuin tänäänkin ja teemme tässä välillä säätytalollakin me teemme sitä että me pyrimme lisäämään sijoittajien vastuuta pyrimme saamaan aikaan sellaisen hallitusohjelman jossa sitä entisestään tiukennetaan miten tuleva hallitus toimii jatkossa ja sen puolesta me teemme työtä

mutta tähän teidän väitteeseenne siitä että työterveydenhuollon maksaisivat työnantajat

sen maksavat työnantajat ja työntekijät yhdessä ja tässä samaisessa seminaarissa johon viittasin sekä työntekijöitten että myöskin työnantajajärjestöjen edustajat totesivat että työterveyshuoltoa tulee keskittää sinne olennaisimpaan ytimeen eli työsuojelun ja terveyden edistämisen ja ennaltaehkäisyn suuntaan kun se on nyt hivuttautunut tänne sairaudenhoidon kentälle joka kuuluisi nimenomaan julkiselle sektorille ensisijaisesti

tässä uskotaan vahvasti että tehdään hyvää yhdelle ihmisryhmälle joka tukea ja hyvän tekemistä varmasti kaipaa ja ansaitsee

siitä syystä tähän lakiesitykseen tulee suhtautua varsin kriittisesti ja katsoa tarkkaan valiokunnassa mihin tässä ollaan menossa

arvoisa puhemies

mutta näyttö siitä että näin tapahtuisi toisaalta lakiesityksen perustelujen ja toisaalta nyt täällä kuullun esimerkiksi edustaja kontulan puheenvuorojen jälkeen ei ole ainakaan minulle yhtään vahvistunut

edustaja jääskeläinen kun te olitte huolissanne siitä että jos nyt nämä takuut annetaan espanjalle ja pidetään eurooppalainen pankkijärjestelmä pystyssä niin uskotteko te oikeasti että suomalaista työttömyysturvajärjestelmää ei jouduta leikkaamaan yhtään jos koko eurooppalainen pankkijärjestelmä ajautuu kriisiin ja menee nurin

me emme tarvitse keskustan tai perussuomalaisten neuvoja siitä miten meidän puoluevaltuustomme yhdessä eduskuntaryhmän kanssa päättää mahdollisesta tulevasta hallitusohjelmasta

enkä voi olla ollenkaan vakuuttunut että tämän sisältöisenä tämä lakiesitys kokonaisuutenaankaan olisi välttämättä hyväksyttävissä

se päättää mikä on meidän linjamme ja jos meidän ehtomme eivät täyty niin me emme ole siinä hallituksessa

tähän liittyy selkeästi ongelmia sekä itse myyjän että myöskin ostajan kannalta sekä oikeusturvamielessä että myöskin eettiseltä kannalta

hesarin kolumnisti minna lindgren tiivisti keskustelun näistä säästöistä ja leikkauksista niin erinomaisesti että luen sen tästä nyt

arvoisa puhemies

silloin kaksi vuotta sitten meille sanottiin valiokunnassa että kyllä kaksi vuotta riittää kyllä tämä asia tässä ajassa saadaan kuntoon

mutta kun täällä edustaja pietari jääskeläinen sanoo että olemme pettämässä nyt lupauksemme niin mitä nappia minun pitää näistä kolmesta huomenna painaa että en petä lupausta

tästähän tässä on kysymys

me joudumme miettimään mitkä ovat ne riskit jos me pidämme eurooppaa pystyssä tai jos me päästämme sen kaatumaan

samalla asetettiin toimikunta pohtimaan nimenomaan tämän riskin ja tuoton suhdetta etsimään kestävimmät perustelut sille mille tasolle se pitäisi saattaa

me vihaamme säästöjä mitä tahansa säästöjä

viittaan edustaja mustajärven puheenvuoroon vapaaehtoisen toiminnan ikään kuin ulkoa kieltämisestä jossa uskotaan tehtävän hyvää vaikka teon kohde ei itse niin usko

se on aivan varma että suomalaiset työmiehet maksavat siitä enemmän kuin nyt

aloitamme taistelun laitosten puolesta

kyllä aika paljon vahvistusta epäilykselleni tai ikään kuin uudelleensuuntausta pitää tulla että näillä perusteluilla jotka tästä lakiesityksestä ovat luettavissa voisin tätä lakiesitystä kannattaa

minusta ensimmäisiä toimenpiteitä joita suomalaisessa asuntopolitiikassa pitäisikin tehdä on se että vuokra asukkaille etenkin erityisesti aravavuokra asukkaille mutta myöskin muille vuokra asukkaille annettaisiin oikeus vähentää asunnon omistajan kyseiseen asuntoon kohdistuvista lainoista maksettavat korot

aivan tästä samasta perustelusta lähtien jos se ei tuottaisi ongelmia jos ei siihen liittyisi mitään ongelmaa me emme tarvitsisi kuntia itse asiassa lainkaan

en periaatteessa näe mitään erityistä syytä siihen että yhtiöitä ja niiden rahastoja tai meidän rahastojamme uhkaisi mikään erityinen vaikka tätä nyt ei jatkettaisikaan

ukkola esitti tapansa mukaan rehellisiä lausuntoja täällä kun hän totesi että ei tule ongelmaa kun itse maksaa omat vaalimenonsa

markkinajärjestelmä hoitaisi tämän jutun kuten sen oletettiin vielä puoli vuotta sitten hoitavan amerikan yhdysvalloissakin

mutta jälleen kerran me näimme että markkinat eivät sitä hoitaneet ja silloin kun markkinat ovat sitä hoitaneet ne ovat hoitaneet sitä yleensä niin että rikkaat ovat hyötyneet ja köyhät kärsineet

minusta olisi ollut ihan paikallaan että olisimme katsoneet mitä se työryhmä saa aikaiseksi ja säätäneet vaikkapa sitten vähän pysyvämmän lain ja varmaan sitten säädetäänkin

sen hyvinvointivaltiota koskeva osuus minua lämmitti kun tiedämme että itse asiassa euroopan unionin maista ne maat jotka noudattavat pohjoismaista hyvinvointijärjestelmää ovat menestyneet kaikkein parhaiten taloudellisesti ja ovat myöskin kilpailukykyisimpiä

itselle ei tule ongelmaa mutta ongelma tulee tietenkin siitä että ehdokkailla on erilaiset edellytykset maksaa erisuuruisia kampanjamenoja

eihän sitä todellakaan näitten päätösten voimassa ollessa hyvitetä

ei viimesyksyisten päätösten voimassa ollessa myöskään työmarkkinatuen tarveharkintaa olisi poistettu mutta tehtiin tässä välillä toisenlainen päätös tai ollaan nyt tekemässä

mutta toisaalta katsoen turha tästä on tehdä kuitenkaan elämää suurempaa kysymystä koska lain tarkoitus tuli toteutettua

siitä syntyy myöskin sitten se epätasa arvo että ne joilla sitä rahaa on itsellään maksaa isojakin kampanjalaskuja ovat paremmassa asemassa kuin ne ed

edellisen tai tämän nyt vielä olemassa olevan hallituksen sekstetti onnistui kehysneuvotteluissa ehkäpä jopa huomaamattaan tuhoamaan valmiiksi saadun lääkekorvausjärjestelmäuudistuksen josta siis hallitusneuvotteluissa sovittiin että pienituloisten pelitavasta rahoitusta eli vastanneet läänin korvauksia ja paljon sairastavien lääkekorvauksia alennetaan ja sitten vähän paremmin toimeentulevien nostetaan

ojala niemelänkin mainitsemat nuoret pienituloiset jotka eivät myöskään useimmiten saa sitä tukea jota jotkut saavat

ukkola lampun päällä kysyttiin pelkäämättä kun tee kenen etua te täällä yksisilmäisesti ajatte niin minä olen täällä ajamassa tietenkin kaikkien suomalaisten etuja mutta erityisesti olen aina tuntenut tarvetta kantaa huolta kaikkein heikoimmassa asemassa olevien kaikkein köyhimpien kaikkein hädänalaisimpien suomalaisten asiasta

siinä ei tapahtunut suuria menetyksiä tulevien ja nykyisten eläkkeensaajien eikä myöskään tulevien ja nykyisten eläkkeiden maksajien osalta niin että tätä nyt voi pitää hyväksyttävänä mutta kohtuullisen pitkin hampain

kyllä nyt itsekin voin tunnustaa että silloin kun olisin oikeasti tarvinnut vaalitukea en sitä saanut ja sitten kun en sitä enää välttämättä olisi tarvinnut silloin sitä sain

olemme joka kerta kun olen ollut näitä kolmea lakia tekemässä olleet ikään kuin tilanteessa että oma vapaa harkinta on ollut kovin rajoitettua ja niin se on ollut valitettavasti nytkin

me olisimme toki valmiita tekemään vaikka ne kaikki kerralla ellemme olisi sitoutuneet siihen että velkaantumista pystytään pienentämään

ne voivat saada siitä vain sen lunastushinnan joka on indeksillä tarkistettu sijoitettu oma pääoma ja kun ne siirtyvät uudelle omistajalle niin uusi omistaja pystyy perimään tämän sijoittamansa lunastuskorvauksen asumaan jääviltä vuokralaisilta vuokrissa

mustajärven tapaan tunnustaa että olen saanut sitä ammattiyhdistysliikkeeltä en siitä syystä että ammattiyhdistysliike olisi halunnut minun tekevän jotakin vaan siitä syystä että ammattiyhdistysliike tiesi minun toimivan heidän tavoitteittensa puolesta ja niin olen täällä seitsemän vuotta tehnyt

nyt kuitenkin nuo ratkaisut jotka siellä sovittiin ovat johtamassa päinvastaiseen tilanteeseen

pitäkää nyt huoli siitä että näissä minihallitusneuvotteluissa tämä todella iso yhteiskunnallinen epäkohta korjataan

terveyserot ovat kasvaneet ja valitettavasti tämäkin laki muodostaa yhden uhan niitten erojen edelleen kasvattamiseksi eikä niitten supistamiseksi kuten täällä säädettävien lakien erityinen tarkoitus pitäisi olla

valiokunta katsoi tämän edellisen lain mietinnössään jolla siis turvattiin voin nyt sanoa suoraan eläkeyhtiöiden vakavaraisuuden pelastaminen ja kirjoitimme että tänä aikana kun nämä toimet ovat voimassa asiakashyvityksiä ei pitäisi maksaa

mutta kyllä tietenkin kampanjakatto olisi poistanut sen ongelman että rahaa olisi käytetty nyt ihan kuinka paljon tahansa

vuokra asuntojen rakennuttaminenkin kovan rahan vuokra asuntojen mutta myöskin aravavuokra asuntojen rakennuttaminen on kuitenkin lopulta yritystoimintaa ja se tarkoittaa sitä että ne kustannukset jotka siitä rakennuttamisesta syntyvät pitää ennemmin tai myöhemmin saada katetuiksi vuokralaisilta kerättävissä vuokrissa

larikan näkemykseen siihen että kampanjakatto olisi vaikeuttanut sitä ongelmaa koska kysymys on kuitenkin siitä kuinka paljon ihmiset uskaltavat tunnustaa laittaneensa rahaa

kun olen yrittänyt hallitusneuvotteluista läh tien kohtuullisen läheltä seurata tätä menoa niin minusta keskustan ja hallituksen sote mallilla ei ole juurikaan eroa

sitä ei kirjoitettu pykälään ja itse asiassa sama asia oli jo laissa tai siellähän siis lukee että niitä ei saisi lisätä mutta meidän moraalinen viestimme ei siis juridinen viestimme no toki voidaan kiistellä mikä se valiokunnan mietinnön tekstin juridinen sitovuus on oli se nyt mikä tahansa mutta meidän moraalinen viestimme oli että yhtiöiden ei ole syytä maksaa näitä hyvityksiä

luulen että kun kampanjakattoa ei ole eikä ole pakko tunnustaa mitään niin silloin tulee kyllä se tilanne että on helppo sitten venyttää myöskin moraaliaan siinä ilmoittamisessa

kun toisaalta sitten kaikkien niiden asuntojen pitäisi olla kuitenkin käytössä ja kaikista pitäisi saada sitä vuokraa niin silloin sen vuokran merkityksen myöskin rakennuttamispäätösten teossa ainakin nyt vastuullisesti ja pitkäjänteisesti ajattelevien tämän alan yritysjohtajien kannalta tulee olla sellainen että voidaan uskoa että asuntoihin saadaan asukkaita

kyse on siitä miksi me haluamme nimittää näitä

niissä voi olla toki pieniä eroja mutta meillä on tämänkin keskustelun pohjalta aivan hyvät edellytykset löytää ratkaisu joka voidaan toteuttaa kunhan nyt tätä turhaa politikointia tästä vähän kitketään

se mitä haluan korostaa on se että kun valvonta on siirtynyt valtiontalouden tarkastusvirastolle niin luotan siihen virastoon mutta tämä ei saa vähentää sen mahdollisuuksia tehdä myöskin muuta tarkastustoimintaa

ei ihmisiä kiinnosta se minkä nimisessä organisaatiossa he saavat hoitoaan onko se sote malli vai kotikuntamaakunta malli vai onko se sokeritoppa kunhan sitä hoitoa saa ja se on laadukasta ja sitä saa ajoissa

tietysti vain tarkoittaa tässä sitä että suhde siihen omaisuuden tasearvoon joka käypänä arvona on vielä paljon suurempi on vain mutta se osoittaa sen että vuokra asuntojen myynti on kuin pakkasella housuun pissimistä

muualla suomessa se on erityinen ongelma ja siitä syystä sillä omavastuukorolla joka kuitenkin on aravavuokra asunnoissa keskeisessä merkityksessä vuokran muodostumisen kannalta on niitten kohteitten liikkeelle lähdön kannalta merkitystä

hallituksen uskollisena soturina tulen tietenkin painamaan vihreää nappia kun tästä äänestetään mutta juuri mitään muuta positiivista en sitten kyllä tässä asiassa tule tekemään tai näkemään eikä sekään ole oikeastaan kovin positiivista

jos suhtautuminen on tämmöinen niin ehkä ei välttämättä sitten taas lainsäätäjältäkään hirveän hellämielistä suhtautumista jatkossa ehkä kannata odottaa

vähän aikaa se raha lämmittää mutta siinä luovutaan nimellishintaan arvokkaasta omaisuudesta

kun itse sitä harrastin ja kun olen nyt tässä entisten kollegoitteni mielipiteitä kysellyt niin ei ole se näkemys tuntunut paljon muutu

okei siis tämä on perusteltua sikäli että jos niitä ei olisi maksettu niin johtuen nyt voimassa olevista säännöksistä eläkemaksut olisivat nousseet ja se ei olisi ollut välttämättä kovin perusteltua juuri tässä tilanteessa

sehän on kunnan omaisuuden tuhoamista puhumattakaan tietysti siitä että kunta menettää asuntopoliittisesti ylivoimaisesti tehokkaimman työkalunsa kunnan omassa määräysvallassa olevat vuokra asunnot

suhteellisesti tarkastellen olen erittäin pitkälti samaa mieltä edustaja tynkkysen kanssa siitä että siihen tilanteeseen jossa olemme nyt tämähän on parannus

arvoisa puhemies

pohjois savossa vasemmistoliitolla on ollut jo pitkään yksi tai kaksi edustajaa

mutta kun tämä toimikunta uudistaa näitä säännöksiä niin edellytän tai ainakin toivon hartaasti että vaikkapa seuraavaan hallitusohjelmaan kirjoitetaan myöskin näkemys siitä että tämä laskentakaava muutetaan niin että tällaiseen ikään kuin pakkotilanteeseen ei enää jouduta niin että kun eduskunta edellyttää että tukitoimien voimassa ollessa asiakashyvityksiä ei makseta niin niitä ei sitten oikeasti makseta

useimmiten se tarkoittaa myöskin sitä että paitsi taloudellisesti myöskin määräysvallan kannalta se tapahtuu asukkaitten kustannuksella

tosiasiahan on ollut että tällä vuosituhannella vasemmistoliittolaisilla ehdokkailla ehkä yksi poikkeus vaaliliitosta johtuen pois lukien ei näistä kahdesta vaalipiiristä pohjois karjalasta ja etelä savosta ole ollut käytännöllisiä mahdollisuuksia tulla valituksi

minusta se on vähin hinta minkä suomalaisen eläkejärjestelmän pitäisi maksaa suomen kansaa edustavalle eduskunnalle ikään kuin korvauksena siitä että me sen systeemin tässä kertaalleen jo pelastimme

jos aravarajoitukset ovat purkautuneet ja kysymys on tällaisten asuntojen myynnistä niin silloin se vähäinenkin vaikutusmahdollisuus katoaa

ymmärrän kyllä edustaja tiilikainen että tuottaa hieman vaikeuksia kun yhtäkkiä joutuu uudelleen syntymään suurimmasta hallituspuolueesta pienimmäksi oppositiopuolueeksi

kun edustaja mäkipää tuossa edellä puhui vähäosaisten äänestä niin kyllä siellä pohjois karjalassa ja etelä savossa vähäosaisten puolesta puhuvien vasemmistoliittolaisten on ollut aika vaikea ryhtyä vaalikampanjaan totisin mielin koska objektiivinen olosuhde on ollut sellainen kuin on ollut

olisi vain toivottavaa kun epäilen että tämä hyvä aloite saattaa kuitenkin pysähtyä tuonne ympäristövaliokunnan hyllylle aivan niin ed

kankaanniemi se on valitettavasti todennäköistä niin toivoisin että kun asuntoministeri vapaavuori tuossa kyselytunnilla mielestäni suhtautui varsin ansiokkaasti vuokra asumiseen liittyviin kysymyksiin niin myöskin tämä asia voisi kiinnittää ministeriössä huomiota sillä tavalla että ei tarvitsisi odottaa seuraavia vaaleja ja seuraavaa hallitusohjelmaa että tässä voitaisiin edetä

vanhuksella on oikeus luottaa saavansa asianmukaista hoitoa ja palveluja arkensa kohtuullisten tarpeiden tyydyttämiseen

uskoa riittää aina ja ihan hyvää vaalityötä siellä on tehty

ministeri risikko me olemme yhdessä olleet hyväksymässä tämä tuolla etenessä ja me yhdessä tiedämme että tällä hetkellä näitä päämääriä suomen kunnissa ei pystytä täyttämään

jos eduskunta edellyttää eduskunta lausuu siis nämähän ovat lausumia ja ei kai tämä poikkea normaalista mietintökäytännöstä

niitä pystytään täyttämään huonommin kuin aiemmin ja se johtuu siitä että kuntien talous on heikentynyt suhteessa tarpeeseen

toivottavaa olisi myöskin että aravavuokra asuntojen asukasdemokratian osalta ministeriössä kiinnitettäisiin asiaan huomiota niin että siihenkin voitaisiin saada selkeitä parannuksia jolla voitaisiin lisätä asukkaitten tuntemusta siitä että kysymys on heidän omasta kodistaan että heillä on itsellään vaikutusta omaan asumiseensa

ainakin sillä saa niitä ihmisiä pois sieltä toimeentulotuelta joka on se viimesijaisin etuus jota varten joudut kerran kuukaudessa tekemään tiliä kaikista menoistasi kaikista tuloistasi

suhteellisesti tämä parantaa tilannetta siltä osin että kenelle tahansa itäsuomalaiselle tulisi mahdollisuus tai hänen kannattamalleen puolueelle tai hänen kannattamalleen ehdokkaalle tulisi mahdollisuus tulla valituksi